mitä nopean toiminnan tehtävää on jo tehty mihin konkreettisiin toimenpiteisiin on hallitus ryhtynyt että tämä ei toistu ja miten käytännössä voidaan vaikuttaa siihen kuluttajatiedotukseen tilanne ainakin myönnän itselleni eilen tuli täytenä yllätyksenä kun erikoisen hienosta tietokonepuhelimesta pitäisi ryhtyä näpräämään sim korttia pois jotenkin pitkin kynsin että voisi hätäpuhelun soittaa silloin kun muuten puhelin ei toimi

kiittelyllä aloitan minäkin ja pidän erittäin tärkeänä että eduskunta yhteistyössä hallituksen kanssa on pannut panoksia järjestötyöhön ympäristötöihin suojelun ja tilan vahvistamiseen niin itämerellä kuin metsissäkin

kun metsähallitukselle nyt siirtyy arvokkaita kiinteistöjä satamia museoviraston hoivassa olleita asioita kuten esimerkiksi raaseporin linna ja ensi vuodesta lähtien näihin on laitettu nyt panoksia niin arvoisa ministeri miten näette kun näin valtava kulttuurillinen omaisuus tulee nyt metsähallitukselle että pystytään jatkossa sekä takaamaan metsähallituksen perinteisempi luontotoiminta että sitten huolehtimaan näistä arvokkaista kohteista

syke nousi hiukan sillä esimerkiksi henkilöstön riittävä ja osaava ote on kyllä ainakin kotikaupungissanikin haaste

täällä on pyydetty konkreettisia toimia mutta itse mietin tätä asiaa kyllä enemmän siltä kannalta mitä se on ja mitä se tarkoittaa sisältäpäin meiltä palvelujen järjestäjiltä

kaikki vanhuksethan eivät tarvitse oman kuntonsa terveytensä ja aktiivisuutensa takia ikäihmisinä järjestettyjä palveluja

omassa lähipiirissäni olen appivanhempien kohdalla seurannut sitä miten paljon palvelutarpeen arviointi tuo turvaa ja hyvää oloa siihen arkeen vaikka palveluja julkiselta puolelta ei vielä tässä vaiheessa ollenkaan tarvita

kun sitten palveluiden todellinen aika tulee on meillä kyllä pohdittavaa siinä että me pystymme hoidollisesti antamaan arkeen loppuun asti laadukkaita ja osaavia palveluita

lasten ja nuorten palveluiden osalta kun me järjestämme niitä meidän on helppo sanoa mitä ennakoiva työ maksaa ja mitä jälkihoito maksaa yleensä moninkertaisesti

ikäihmisten kohdalla tällaista markkinoille viemistä en ole niinkään paljon nähnyt vaikka toki hoitopuolella hintansa on eikä minusta se ole tarpeenkaan

sukupolvet jotka ovat hyvinvointimme rakentaneet tarvitsevat meidän aukottoman hoivamme hinnasta ja markkinoista riippumatta

hoivan tarjoaminen on ihmisoikeuskysymys

kuntoutus ja vanhusten aktivointi ovat siinä suhteessa kevyttä tavaraa

olennaista on riittääkö pelkkä olemassaolo ihmisen arvoon ja kunnioittavaan kohteluun

tällä alalla erityisen usein siteerattu sirkka liisa kivelä jonka sanomisia itsekin olen seurannut nyt muutamia vuosia tarkasti on esittänyt lakia vanhusasiamiestä ja koulutuksen oikeaa kohdentamista lääkkeiksi tähän tilanteeseen

vanhusten hoidon osalta me tarvitsemme geriatrisen koulutuksen osalta paljon työtä paljon aktivointia ja myös sitä houkuttelevuutta

siellä on panostettu vanhuusasiain valtuutettuun

ainakin itse olen edustajana saanut yhteydenottoja valvonnan puolelta

samaan aikaan kun lasten vanhusten ja sairaiden palvelujen valvomisessa ollaan todella ylityöllistettyjä saatetaan panostaa esimerkiksi lisää työvoimaa vaikkapa eläinlääkärivalvontaan läänissä

täällä tehtiin jo hyviä kysymyksiä asevelvollisten harjoituksista ja toisaalta reserviläisten harjoituksista

miten näette mikä on ehdoton määrämitta sille aallonpohjalle joka nyt mahdollisesti on harjoitusten osalta se neljä vuotta kun tiedetään että tässä kuluneella vuosikymmenellä esimerkiksi varusmiesten harjoituksissa jo nämä maastovuorokausien vähentämiset ovat olleet hyvin kriittisiä muun muassa ajatellen ihan motivaatiota

sitten toinen kysymys jonka haluaisin nostaa esiin

tulen itse maan suurimmasta varuskuntakaupungista ja erityinen huoli herää myös siitä että varuskunnissa aika ajoin yksittäisiä surullisia tapauksia tapahtuu joissa nuori riistää henkensä

miten tähän huoltoon hyvinvointiin ja toisaalta pahoinvoinnin tarkkailuun on panostettu tulevalle kaudelle

arvoisa puhemies

palkkatuesta sen käytöstä tihkuu tällä hetkellä useammasta suunnasta kesänjälkeistä muutosviestiä

palkkatuelle on vaikea päästä jos työpajoilla tai kunnalla eivät kaikki ole täysipäiväisessä sataprosenttisessa työssä ja jos ei ole osa aikaisille tarjottu siinä välillä

onko odotus perusteltu

eikö olisi parempi jos pääsisi nopeasti tulisi tarpeeseen tuskin kukaan turhaan työkokeiluun menee niin ettei joudu ulkopuolelle ja että aktiivinen ote säilyisi

arvoisa puhemies

sdpn ministerin aikana aloitettu lakia uusiva valmistelu on nyt johtanut sinivihreään paikkauslakiin joka ei tunnu nauttivan laajaa eikä yleistä hyväksyntää

on toki kiistatonta että sähköisessä viestiliikenteessä tarvitaan ajanmukaisia pelisääntöjä ja täytyy kyllä myöntää peiliin katsoen että me olemme koko ajan lainsäätäjinä tässä rallissa jälkijättöisiä jälkijunassa

kattava tietoturvan parantaminen on myös tavoiteltavaa ja yrityssalaisuuteen tulee olla oikeus sähköisessäkin viestintämaailmassa

yhteisötilaajien määrän vikatilanteiden ja väärinkäytösten moninaisuuden järjestelmien erilaisuuden ja tehtävän vaatimien resurssien laajuuden vuoksi tätä vaihtoehtoa ei pidetty lainkaan toteuttamiskelpoisena

kun on kysymys väärinkäytöksistä tai rikosepäilystä tämä lain kirjaus ajaa yksityisen yhteisötilaajan jos ei nyt ihan esitutkivaan niin ennakkotutkivaan asemaan

täällä on esitetty että veli veljeä valvoo samalla työpaikalla ja tämä ei luottamuksen rikkoneessa tilanteessa kyllä ole paras mahdollinen asia

on toki huomioitava ja muistettava että tunnistetietoja ei kaikilta tutkita vaan mahdollisesti vain niiltä jotka käsittelevät todella luottamuksellista tietoa

toisaalta on pidettävä mielessä se että laki määrittää mahdolliset rikkomukset asianomistajarikoksiksi joita säännökset eivät velvoita edes esitutkintaan saakka

yhteisötilaajamäärittelystä hiukan

laki tarjoaa laajasti yhteisöille kuten yliopistoille osuuskunnille tai taloyhtiöille periaatteellisen mahdollisuuden käyttää lain antamaa yrityspuolen luonteista seurantaa

yrityssalaisuuden ja verkostojen toimivuuden ja toimintahäiriöiden sekoittaminen samaan lakiin samoihin pykäliin ei ole ehkäpä kaikkein viisain teko

toinen puhtaasti yritysturvallisuuteen yrityksen osaamisen ja suunnitelmien turvaamisen näkökulmasta ja toisaalta toinen yhteisötilaajiin kuten yleishyödyllisiin laajapohjaisiin toimijoihin niihin joilla ei varsinaisia yrityssalaisuuksia ole ja joilla tämä verkoston valvonta liittyy lähinnä toiminnalliseen huoleen

tällä kohdalla on toki muistettava että esimerkiksi yliopistossa saattaa olla tutkimuksellisesti kiinnostavaa ja varsin salaista tietoa jota halutaan myös suojata lähes yritysmaailman tavoin

onko meillä oikeasti todellista tietoa siitä miten paljon odotamme tietosuojavaltuutetun työn lisääntyvän tämän lain mahdollisen voimaantulon jälkeen

pidän tietosuojavaltuutettua sinänsä oikeana valvojana mutta miten huolehditaan siitä että valvonta tapahtuu tasapainossa työpanoksen jakautumisen valvonnan vaateen ja toisaalta resurssien osalta

arvoisa puhemies

ja vielä mitä viime päivinä on tullut seurattua yleistä keskustelua viitaten muun muassa tämän päivän mediatietoihin mediassa olleeseen keskusteluun vaikuttaa kyllä siltä että lain valmisteluvaiheiden tarkempi läpivalaisu lienee paikallaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministeri te korostatte ennaltaehkäisyä ja ilokseni kuulin että sanoitte että alkoholin jättämät elinikäiset jäljet huolettavat teitä erityisesti kun ne jäljet ovat lapsissa

täällä on esitetty useampaan kertaan sitä että olisi erittäin viisasta kun ymmärrettäisiin vetää hallituksen toimesta laki vielä lisätarkasteluun

meille kristillisdemokraateille hallitusohjelmassa ollut raskaana olevien päihdeäitien hoidon ja kuntoutuksen lainsäädännön tekeminen on erityisen tärkeä ja herkkä asia

niinpä siitä opista olisi kannattanut myös ottaa väkevämmin vielä tähän prosessiin myös eurooppaan vietäväksi

itse olen työskennellyt fas lasten kanssa ja tiedän syvästi mistä on kysymys ja pidän tärkeänä sitä että tätä asiaa myös viedään maaliin

pankki ja luottolaitosveron ja valuutta ja pörssiveron käyttöönotto varsin kannatettavia asioita ja markkinataloutta ikään kuin arkeen tuovia ratkaisuja

voisitteko avata mitä tällä kaudella vielä tässä asiassa ehtii tapahtua

onko todella niin että neuvoston oikeuspalvelu näkee huonosti hoidetun pitkään jatkuneen talouspolitiikan tilanteeksi jossa tällaista katastrofiratkaisua ikään kuin tarvitsee hakea

itse näen näin että tässä koko prosessissa kansalaisille on erittäin vaikea perustella näitä hallituksen esittämiä ratkaisuja koska me edustajatkaan emme tiedä mitkä pankit ja rahoittajat ja millaisilla taustoituksilla ovat oikeasti siellä riskissä ja millaisia saatavia on kyseessä

varsin suurta ihmetystä minusta herättää se että puhumme siitä että valtio ei tarvitse vakuuksia

mielestäni aina lainatessa laina on kahden kauppa ja jos valtiolla ei ole varsinaisesti vakuuksia niin niitä tulisi silloin myös vaatia

arvoisa puhemies

on hienoa että tänä vuonna on lisätty ammatillisen opetuksen paikkoja parilla tuhannella ja ensi vuonna lisätään neljällä tuhannella

mutta tähän liittyen olisin halunnut ministeriltä kysyä

miten huolehditaan ammatillisessa koulutuksessa erityisesti erityisopetuksen tukitarpeista ja toisaalta kun tutkimusperäisesti tiedetään että erityisesti ammattikouluopiskelijat tarvitsisivat paljon oppilashuollollista tukea omaan aikuiseksi kypsymiseensä miten panostetaan ammatillisen puolen oppilashuoltoon

arvoisa puhemies

kuntarahoituksen riittävä määrä tulee taata vastaamaan tarvetta ja todellisuutta ja toisaalta kuntouttavan työn järjestämisen sisällön asiallinen kehittäminen tarvitsee saada asiakaskunnan todellisten tarpeiden mukaiseksi

arvoisa puhemies

poliisimäärärahat kuntoutusrahan sairaus ja vanhempainrahan kohtalo liikunnan lisääntyvä rahoitus samoin kuin apurahan saajien sosiaaliturva osuvat näin kristillisdemokraattisesta näkökulmasta varsin kohdalleen

valtiovarainministeriön esitys ensi vuodelle jatkaa lipposen ja vanhasen ensimmäisen hallituksen linjaa eriarvoisuuden syventelyllä ja tämä rankkojen verohelpotusten tie tukee tätä

erityisesti kaikkein pienituloisimpien kohdalta on muistettava että kuntatalouden rahatilanne ei kulje käsi kädessä valtion rahatilanteen kanssa

terveydenhuollon tilanne on mallilla jossa ei voi puhua vastuullisuudesta ei osaamisesta eikä välittävästä asiain hoidosta onhan lääkäritilanne kautta maan julkisissa terveyskeskuksissa kaoottinen

mutta jatkan näistä kertausharjoituksista koska onhan totta että varusmiespalveluksen jälkeen miehet ja naiset ovat peruskoulutetut ja kertausjärjestelmä kannattelee meidän kriisi ja sodanajan valmiutta

erittäin positiivinen signaali on vaikeavammaisten henkilökohtaisen avustajajärjestelmän käyttöönotto

voitteko vilpittömästi sanoa että näillä kertausharjoituskarsinnoilla joita juuri nyt tapahtuu pystytään ylläpitämään keskeinen toimintavalmius jatkossa

se on hyvä askel ihmisarvoisempaan elämään ja kristillisdemokraattisen näkökulman katsantokannasta katsottuna erittäin hyvä teko mutta sitten samalla tähän kätkeytyy pelko siitä että hallitus ei anna riittävästi taloudellisia resursseja kunnille hoitaa tätä asiaa

kun nyt meillä alkaa olla jo toisen polven näitä kertausharjoitussäästäjiä isiä ja poikia ja tyttöjä jotka eivät varusmiespalveluksen jälkeen saa riittävästi kertauskoulutusta ja jäävät näin ulkopuolelle ja motivaatio ja maanpuolustushenki kärsivät mitä tähän tehdään

arvoisa puhemies

valtion velanmaksukyky heikkenee verotulojen pienentyessä

inflaatioennuste jonka pohjalta tuo keltainen järkäle on rakenneltu on kovin kovin mieto ja nämä viikoittaiset jopa päivittäiset talouselämän uutiset eivät lisää kansalaisten toivoa

toisaalta kd on pitänyt esillä tätä ruuan arvonlisäveroasiaa siinä näkökulmassa että siinä veropolitiikka osuu sosiaalisesti varsin oikeudenmukaisesti kaikkiin kauppakasseihin

sitten hiukan vielä alkoholiverotuksesta josta tässä budjettiesityksessä ei ole rohjettu tehdä päätöstä

mielestäni on harmillista että tässä maassa koplataan se ajatus että jos alkoholiveroa nostetaan niin sitten pimeät harmaat alkoholi viinamarkkinat lisääntyvät

erityisesti sitten haluaisin vielä nostaa esiin koulutusasiat siitä näkökulmasta että oppilashuollon tilanne on ympäri maata eri kunnissa lähes lottopelin kaltainen

tässä on haastetta hallitukselle

arvoisa puhemies

vammaisen henkilön osallisuus yhteiskuntaan ei saa kariutua kommunikaation puutteeseen

opetusministerille iso kiitos siitä että perusopetukseen on satsauksia mutta sitten kirittäisin oppisopimuksen osalta

kun oppisopimukseen kohdistuu niin voimakkaat säästöt kysyn miten oppisopimusta oikeasti erityisesti nuorille kohdistuen kehitetään jos ajatellaan nuorisotakuuvelvoitetta joka tulee ensi vuonna

on hienoa että koulutustakuu tulee mutta kun tunnetaan tällä hetkellä keskeyttämistrendi niin tiedustelen sitä miten huolehditaan siitä että tämä voimakas keskeyttämistapa ei vesitä koulutustakuuta

eli ei riitä se että nuoret menevät kouluun vaan tarvitaan myös pysymistä siellä

vielä viimeiseksi kiritän kulttuuriministeriä tästä kirjailijoiden tekijänoikeusrahasta

arvoisa puhemies

lapsella on oikeus mahdollisimman hyvään elämään

edustaja tynkkynen epäili että kaikki pyytävät lisää rahaa

rauhala esitetään varsin tärkeitä ja kiireellisiä parannuksia meidän suomalaisten pienten syntyvien lasten elämään äidin huolenpidon kautta

edustamallani eduskuntaryhmällä ei ole valiokunnassa paikkaa joten kysyn tässä ministeriltä savonlinnan syväväylästä

on erinomainen asia että se on saatu budjettikirjaan mutta ymmärtääkseni siellä tällä hetkellä se rautatiesillan kuntoonlaittamisasia jäi nyt vaille

millaisia kaavailuja tästä ministeriössä on ja miten se syväväyläys toimii ilman sitä siltaa

rauhala hyvin esitteli

minulle antaa jonkin verran toivoa kun opetusministeri gustafssonkin on tuolla kolmantena pyöränä ministeriaitiossa

mikä on se maisema jota me voimme odottaa kun hallitusohjelma ei lupaa lainsäädäntöä mutta kehittämistä ja parantamista

kotikuntani kouvola taajama ja haja asutusalueena on erinomainen testialusta nyt tälle uusittavalle laille

erityisen tärkeää on kiireesti paneutua jo täällä mainittuunkin esteettömien ajoneuvojen tilanteeseen

invataksien rinnalle on noussut vaihtoehtoisesti varustettuja autoja joissa varustetaso on vaihteleva eikä sitä valvota ja säädellä tällä hetkellä täsmällisesti